tai vielä yhden seikan sanon niistä asioista jotka erityisesti todettiin niin kuin lisävalaistusta kaipaavaksi

tämä on teidän puhettanne ja nyt minä kysyn vielä

eivätkö nämä asiat juuri ole tavattoman tärkeitä eurooppalaisen kasvun kannalta

sanoitte ei joku muu täällä taisi sanoa nyt olen pahoillani että en muista kuka äsken käytti sellaisen puheenvuoron että tarkoitus on taisi olla edustaja rajamäki että nyt sitten tulee sijoittajille vastuu eikä niin kuin tavallisille kansalaisille

onko tällainen harkinta aika ajatus ollut vakavasti tämän lain valmistelussa esillä

viime kesän jäljiltä asetin tällaisen erillisen selvitystyön jonka piti analysoida ja jonka pitää analysoida se kaikki mitä tapahtuu ei vain siellä suur savon sähkön alueella vaan vähän muuallakin eri puolilla suomea näissä myrskytuhoissa

sieltä näitä rahoja otetaan nyt tähän tarkoitukseen

siis aluehallintoviranomaiset ovat lupa ja kontrolliviranomaisia ennen muuta ja ely virastot ovat alueellisesta kehittämisestä kaikesta siitä mikä liittyy tavalla taikka toisella alueelliseen kehittämiseen vastaava viranomainen

sellainen asiaryhmä ovat nämä erilaiset kanta asiakaskortit joita kaikilla kaupan ryhmittymillä vähänkin merkittävimmillä kaupan ryhmittymillä ei vain näillä kahdella vaan muillakin on

asia

toinen seikka joka liittyy arvoisa puhemies tähän esitykseen on se että jos sovitaan pelisäännöistä minkä mukaan pitäisi toimia niin kuin sovittiin tietyistä kriteereistä silloin kun emu pantiin liikkeelle kriteerit olivat aika selvät silloin mutta se valvonta oli epäselvä nyt tässä idea on se että nyt se kriteeri on epäselvä ja vaikka valvonta olisikin selvä niin kun on epäselvä se kriteeri mitä aiotaan käyttää niin lopputulos välttämättä ei ole kovin hyvä

nyt annetaan vastaus edustaja paavo arhinmäen ynnä muuta

arvoisa puhemies

metsävaramme asukasta kohti ovat siis runsaat

muutama sana

tytti yli

kun se kreikan ohjelma lähti liikkeelle ja kun kreikan piti täyttää ne velvoitteet jotta se saa sen rahan niin niistä ohjelmavelvoitteista tingittiin vaikka kreikka ei täyttänyt niitä kun sille kuitenkin rahaa maksettiin ja sitä rataa tämä homma meni

eli kysymys on näistä kanta asiakaskorteista onko toimivan markkinan ja toimivan kilpailupolitiikan kannalta oikein se että näitä kanta asiakaskorttien etuja voidaan käyttää ei vain tuon asianomaisen yrityksen toimialalla kaikkiin mahdollisiin ostoksiin vaan että niitä voidaan käyttää myös ihan kokonaan toisella toimialalla toimivan yrityksen erilaisiin hankintoihin tai ostoksiin sieltä

heinäluoma kun vertaa tämän hallituksen ratkaisuja edellisen hallituksen siis vanhasen ykköshallituksen veroratkaisuihin ollut niissä ratkaisuissa vähintään yhtä sosiaalinen ja oikeudenmukainen kuin milloin me yhdessä hallitsimme

siinä käydään läpi myös ne toimenpiteet joilla vielä voidaan eri kohdissa myöskin sen taakanjaon osalta arvioida tilannetta uudelleen siis nyt kun käy niin että tämän yhtiön alueella näitä menetyksiä tapahtuu yhtiö joutuu näihin suuriin korvauksiin vakiokorvauksiin ja viime kädessä sen koko verkon piirissä olevat asiakkaat joutuvat jatkossa maksamaan vähän korkeampia siirtokustannuksia

arvoisa puhemies

kasvihuonekaasupäästöjen eu laajuisesta vähentämisestä ollaan nyt siirtymässä unionin laajuiseen järjestelmään jossa päästöjen vähennysvelvoite asetetaan koko eun päästökauppasektorille kansallisen velvoitteen sijaan

mutta sellaiselle evmlle sellaiselle vakausmekanismille joka noudattelee niitä alkuperäisiä ajatuksia sellaista kriisiä varten mikä on ihan oikein vielä hallittavissa euromaiden yhteistoimin pitää olla perussopimuksen mahdollisuus ei sellaisia laajennettuja yhteisvastuullisia välineitä jotka vievät meidät kohti yhteisvastuullista eurooppalaista rahapolitiikkaa eikä vain rahapolitiikkaa vaan myöskin finanssipolitiikkaa

minun mielestäni myös sekä kulttuurin että liikunnan toiminnot sekä niitten rakentamisen että niitten käytännön toiminnallisten toimien osalta ovat nimenomaan osa tällaista alueellista aktiivista kehittämispolitiikkaa

asia

oletteko te sitten varma siitä että kun me sinne ne rahat ja takausvastuut lähetämme me saamme sieltä suomen talouden elvyttämiseksi ihan oikein rahaa tänne

todellakaan edustaja zyskowicz sellaisia säästöjä jotka iskevät kasvua päähän sitä talouskasvua jota suomi välttämättä tarvitsee keskusta todellakaan ei kannata

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

perusvähennys

siis kun vielä tällä hetkellä nykyjärjestelmä on rakennettu niin että jokainen maa saa oman maakohtaisen päästövelvoitteensa tuohon määrään tuon ja tuon maan myös suomen täytyy päästöt laskea ja vähentää uudessa järjestelmässä mennään sektoraaliseen järjestelmään jossa esimerkiksi vaikkapa terästeollisuus koko euroopan terästeollisuus saa ensin tietyn päästömäärän ja sitten euroopan sisällä eri toimijoille annetaan historian päästöjen historian benchmarkkauksen perusteella se määrä päästöjä mikä kullekin yritykselle voi tulla

arvoisa puhemies

kun kaksi viikkoa sitten moitin teidän silloin esittelemäänne riemulla esittelemäänne veromallia ja arvoisa pääministeri te sanoitte minulle seuraavalla tavalla nyt luen kerrankin paperista

metsien muiden luonnontuotteiden kuten marjojen sienien jäkälien ja muiden metsäkasvien hyödyntämisessä on käytännössä mahtavasti potentiaalia jota on käytetty tähän saakka todella vähän

päinvastoin keskusta vaatii taas niitten markkinapuutteitten joita ilmiselvästi on syntynyt suomen talouteen paikkaamista esimerkiksi sillä että niitä pörssiyhtiöitä joissa suomella ei ole mitään erityistä intressiä olla omistajana myydään ja osa niistä rahoituksista käytetään sekä oman pääoman ehtoisen että lainarahoituksen saannin parantamiseen koska juuri näissä on isot pullonkaulat tällä hetkellä

siitä syystä niitten pitäisi olla nimenomaan täällä elyissä eikä aluehallintoviranomaisessa eli lupa ja kontrolliviranomaisessa

kysymys kuuluu

perusvähennys osuu juuri siihen tulonsaajien joukkoon joka on sitä väkeä että maksavatko he veroja lainkaan tai vähän maksavat kunnallisveroa

sitä että on erittäin vaikea päästä selville mitä ja minkälainen oikein on tämän rakenteellisen alijäämän laskentamalli

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että luku poistetaan

arvoisa puhemies

te kun hieman perehdytte tähän malliin paremmin ja juttelette ihmisten kanssa niin minä luulen että tekin olette ihan sitä mieltä että kyllä tästä hyvä tulee

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

tässä muutama esimerkki niistä asioista jotka vielä kaipaavat erillistä selvitystä

miksi näitten tehtävien pitää olla lupa ja kontrolliviranomaisessa se on minun äärimmäisen vaikea ymmärtää

tässä asiassa todellakaan ei ole hallitus ollut katsomossa vaan on tehty hyvää yhteistyötä monien kansanedustajien ja myös paikallisten toimijoitten kanssa

ja aivan oikein voidaan keskustella etteikö laajemminkin pitäisi noudattaa ja toteuttaa tätä ajatusta vähän siihen tapaan kuin saarinenkin tässä äsken pohdiskeli

mitä pitempään on vetkuteltu tämän kreikan kanssa sitä enemmän on annettu aikaikkunassa tilaa sille että nämä saksalaiset sijoittajat ovat voineet vetää rahansa pois

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

aina kenen tahansa ja minkä tahansa toimijan jonka pitää noudattaa jotain pelisääntöä pitäisi periaatteessa ennen kuin alkaa sukeltaa siihen aikaan jossa pelisääntöä noudatetaan etukäteen tietää mikä on se kriteeri jolla mitataan miten toimit siinä edessä olevassa aikaikkunassa

arvoisa puhemies

tämä lakiesitys ei suinkaan ratkaise tulkintaa siitä miten näiden äsken sanottujen asioitten kanssa pitäisi menetellä mutta jotta kilpailuviranomainen voi toimia niin kuin tässä lain henki on tehokkaasti uuden lain hengessä niin tässä joukko niistä asioista jotka vielä kaipaavat vähän tarkempaa selvitystä

näin teki

mutta eikö olisi reilua ministeri sanoa että edellinen hallitus myöskin kevensi käyttövoimaveroa kevensi ei riittävästi varmasti ammattimaisen liikenteen mutta tavallisten autonkäyttäjien kannalta suurin piirtein sillä samalla määrällä

näin te sanoitte minulle kaksi viikkoa sitten

kunnallisveron perusvähennyksen nostaminen auttaa juuri kaikista pienituloisimpia ja tämä hallitus on kahdella ratkaisulla erityisesti tälle vuodelle viime syksynä tekemällään ja nyt esittämällään tehnyt tässä pitkän ison ratkaisun

arvoisa puhemies

me palkkasimme temmi ja myöskin stora enso yhteisesti uskallan sanoa maailman parhaat asiantuntijat konsultoimaan hakemaan niitä ratkaisuja joilla voitaisiin sen tehdasyhdyskunnan toimintojen jatkuminen turvata

ihmettelen kuitenkin yhtä johtopäätöstä minkä valiokunta on tehnyt kun se on lähtenyt vtvn kanssa samoille linjoille ja se koskee sitä tilannetta jossa tekes rahoittaa sellaista yritystä joka valmistaa sellaisia tuotteita joita sitten esimerkiksi kunta hankkii

työeläkevakuutusmaksujen rahoitusrakenne on kerta kaikkiaan vino

haluan lausua kiitoksen sanat tällä kertaa ennen kaikkea sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle braxille ja tarkastusvaliokunnalle että perustuslakivaliokunnan puheenjohtajalle johannes koskiselle ja myöskin tuolle valiokunnalle

se on erittäin hyvä osinkoprosentti edelleenkin

hallituksen tarkoitus tietoinen tarkoitus oli vauhdittaa puun tarjontaa niin että ne lähinnä metsäteollisuuden ylikapasiteetista johtuvat ja eräät muutkin ongelmat mitkä metsäteollisuudessa on matalasuhdanteessa tällä hetkellä vallitsevia etteivät ne ainakaan kaatuisi nyt sitten puun saantiin

ja valtiovarainministeri te säestitte hivenen toisin sanoin sekä täällä salissa että sen jälkeen seuraavina päivinä vielä television kautta

jaakonsaari lisääntyy lähes puolella miljoonalla ihmisellä

musta

minun on äärimmäisen vaikea ymmärtää että kaikki on siinä silloin mukana jos maakunnan sisällä annetaan järjestämisvastuu yhdelle kunnalle joka vastuukuntaperiaatteella tarjoaa järjestää nämä palvelut muille

eva biaudet on johanna ojala niemelän kannattamana ehdottanut että luku poistetaan

me kaikki te siellä oppositiossa erityisesti mutta myöskin me hallituksessa olemme sitä mieltä että nyt pitää ottaa velkaa jotta tämän pahimman yli selviydyttäisiin

tämä käytännössä tarkoittaa että ainakin pk yrittäjistä suuri osa todellakin joutuu maksamaan lisää veroa ja se mielestäni oli huono asia

suomelle ehdotetut velvoitteet ovat kovat mutta oikeudenmukaiset suhteessa muihin jäsenmaihin

sanomani on siis että silloin kun maa ei kerran pysty täyttämään niin kuin ei ole pystynyt täyttämään niitä kaikkia ehtoja mitä tässä saneerausohjelmassa käytän tätä ilmaisua maille on sanottu niin silloin kerta kaikkiaan maa olisi pitänyt jo heittää pois

nyt jälkikäteen tiedetään vasta päästään arvioimaan se mikä oikein se kriteeri oli ja pystymmekö sitä noudattamaan tai elämään sen kriteerin mukaan vai ei

ja sellaiselle liittovaltioistumisen tielle en kuuna päivänä eikä keskusta halua suomen tulevaa roolia euroopan unionissa viedä

arvoisa pääministeri ensinnäkin tunnustus teille

suomessa on huomattavat tunnetut mineraalivarannot

minusta on kohtuullista että jos ministeri viittaa historiaan ja kertoo siitä historiasta sen toisen puolen hän silloin kertoo siitä historiasta myöskin sen toisen puolen

paraikaa valmistellaan erilaisia järjestelyjä sekä nestemäisten biopolttoaineiden tuottamiseksi että myöskin syöttötariffijärjestelmien käyttöön ottamiseksi

ratkaisu on nyt tämä kaikkien meidän tietämä mutta jos todellakin tässä sinänsä ikävässä asiassa jotain hyvää on niin nyt se biolinja siellä jatkaa

nämä tarttuivat siihen epäselvyyteen tai siihen väärään tulkintaan jonka ministeri antoi tässä salissa ja asetti osan meistä kansanedustajista vähän kyseenalaiseen asemaan aika lähelle vähän semmoista että piti niin kuin alaspäin katella että ollaanko tässä nyt ihan metsässä omien puheittensa kanssa

ja jos joku kohdistuu nimenomaan suhteellisesti eniten pienituloisiin niin kyllä pienituloiset ihmiset käyttävät käytettävissä olevista rahoistaan eniten rahaa nimenomaan ruuan ja elintarvikkeiden hankintaan

suomessa on useampiakin sellaisia malmeja ja mineraaleja jotka euroopan unionin komissio viime kesänä julkistamassaan listassa tunnisti eurooppalaisittain kriittisten malmien ja mineraalien joukkoon

ensimmäinen kysymys liittyy siihen tunnustaako ministeri että tämmöinen rakenteellinen vinouma tässä on jos se yliperintä sinänsä ei olisikaan hirveän paljon liian suuri onko joka tapauksessa vähintäänkin se rakenteellinen vinouma ihan tässä totta

ja tähän vastauspuheenvuoro edustaja lindtmanille

siinä puun ja turpeen keskinäinen kilpailukyky energianlähteenä sidottiin toisiinsa niin että puu on aina kilpailukykyisempi turpeeseen verrattuna ja toisaalta turpeen vero pyrittiin asettamaan kohdalle joka takaisi että tämä yhdistelmä puun ja turpeen seos olisi aina kilpailukykyinen suhteessa ulkoa tänne tuotavan kivihiilen kanssa

tilauksia valitettavasti tuolle yritykselle stxlle ei ole tullut

arvoisa puhemies

tässä on lähdetty siitä ajatuksesta että kun ensiksi tekes rahoittaa tällaisen hankkeen kehittämistä ja sitten hankintalain mukaan kunta hankkii siinä ikään kuin olisi kaksi julkista tukea päällekkäin

arvoisa puhemies

näillä alkuajatuksilla nyt jo siis katsoin siihen vaiheeseen jolloin hallitus aikoo antaa esityksen evmksi siis euroopan vakausmekanismiksi

mitä enemmän suomalaisesta rehuviljasta voidaan puristaa näitä nestemäisiä tai poltettavia polttoaineita sitä enemmän se antaa mahdollisuuksia lisätä suomalaista valkuaisainetta

tämän apparaatin josta nyt on kysymys arvoisa puhemies toimivuus tämän hallinnollisen järjestelmän järjestelyn josta tässä on kysymys toimivuus riippuu ratkaisevasti siitä onko sitä rahaa käytettävissä sekä niitten hankkeitten valmisteluun että niitten hankkeitten käytännön toteutukseen

arvoisa puhemies

vähänkin pidemmällä tähtäyksellä tilanne kuitenkin kääntyy eduksemme ja jos jonkun maan eduksi niin nimenomaan suomen tyyppisen maan eduksi

emme me tästä selviä ellei työpanosta voida lisätä

meillä on sellaisia viikkoja jäänyt taakse joiden viikkojen aikaan ilmeisesti koko suomen historiassa ainakin lähihistoriassa on ennätykset lyöty siinä kaupanteon volyymissa mikä nyt on saatu aikaiseksi

nythän me olemme siinä tilanteessa että minäkään en enää uskalla sanoa että kreikalle pitäisi tehdä saneeraus en sen takia että ne vähätkin vakuudet joista me olemme maksaneet aika paljon menetettäisiin sataprosenttisesti siis aina siinä prosentissa sanotaan näin minkä mittainen velkasaneeraus tehtäisiin

eikö viisaampaa olisi ollut käyttää siitä veronkevennysvarasta osa siihen että sillä suositaan nimenomaan investointeja suomeen niin että jaetun ja jakamattoman voiton osalta verotus olisi ollut erilainen niin että sitä tuloa joka jää yritykseen ja joka käytetään investointeihin olisi suosittu ja että ei pienyrityksiä olisi tällä tavalla isketty niin kuin nyt tapahtuu tämän ratkaisun seurauksena

tässä on kaksi esimerkkiä siitä mitä pääomatuloon tulee

yleiskeskustelua ei syntynyt

kaksi esitän niistä teille

vaikka periaatteessa siis kannatan sitä että tällainen yhteinen tietyn mittainen kontrollikin tai yhteensovitus on periaatteessa paikallaan niin kahden seikan vuoksi tämän äsken sanotun epämääräisyyden vuoksi ja toisaalta siitä syystä että tämä esitys liittyy yhtenä osana moniin samansukuisiin toimiin jotka kaikki merkitsevät integraation syventämistä tähän kokonaisuuteen on vaikea tätä esitystä arvoisa puhemies kaiken kaikkinensa hyväksyä

työpanosta pitää voida lisätä niin että koulusta siirrytään aikaisemmin työelämään että työelämässä jaksetaan paremmin että työn ja kodin ja lastenhoidon yhteensovitusta parannetaan että työssäjaksamista kohennetaan ja myöskin eläkkeelle siirtymisikää vähitellen hitain askelin tästä kasvatetaan

edelleenkin tavallisten pienten yritysten kohdalla niitten jotka ovat arvokkaita suomelle ja suomen työllistämisen kannalta ette tässä esityksessänne muuta yhtään mitään

saha on ja vielä biodieselkoetehdas siellä on

se että siellä on erillinen lautakunta jossa eri kuntien edustajat voivat olla mukana niin kuin nyt jo tällä hetkellä on ei kyllä ratkaise sitä suurta pulmaa sitä asetelmaa hyväksytäänkö se että jollakin alueella kaikki kunnat yhteisesti ovat järjestämisvastuussa vaiko että se järjestämisvastuu annetaan yhdelle kunnalle

tämä lähihistoriasta